vaaleissa ja vielä hallitusneuvotteluissakin sdp esitti lapsilisän etuoikeuttamista toimeentulotuessa mutta kompromissina syntyi tämä yksinhuoltajille suunnattu korotus

käytännössä yhteiskunnassamme on kuitenkin tälläkin hetkellä monia ihmisten tasa arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä epäkohtia joihin ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi on puututtava

olen nähnyt seitsemän vuoden aikana toimeentulotuen maksattamisen muutoksen ja erityisesti sen muutoksen enemmän ja enemmän etuuskäsittelyn suuntaan etuuden tyyppiseksi toimeentulotueksi

arvoisa puhemies

olkoon tämä esimerkkinä sellaisista asioista joissa vaikka monia yhden puoleen ajamia tavoitteita saavutettiin jouduttiin tekemään myös niitä kipeitä kompromisseja

kelaan ovat tyytyväisiä niin asiakkaat kuin työntekijätkin

silloin viimeistään syntyivät tällaiset prosessit joissa toimeentulotukea haetaan kirjallisena liitteet pitää olla toimitettuna etuuskäsittelijät eivät ota enää henkilökohtaisesti toimeentulotuen hakijoita tavattavakseen vaan käsittelevät ne hyvin samantyyppisesti kuin kelassa etuudet käsitellään

vaikka takarivillä istunkin uskallan sanoa että toisin kuitenkin on käynyt sillä keskusta väittää toteuttavansa oman budjettinsa vähemmällä velkamäärällä kuin hallitus

siitä hyvänä esimerkkinä ovat kohti uutta kelaa ohjelman hankkeet joihin kaikki kansanedustajat voivat tämän toimintakertomuksen kautta myös tutustua

keskusta unohtaa jollain käsittämättömällä tavalla täysin sen että nykyinen hallitus on ensi töikseen joutunut korjaamaan nimenomaan edeltäjänsä jättämää ikävää perintöä

haluan nostaa esille isoista vammaisia koskevista ihmisoikeuskysymyksistä yhden erityisen kysymyksen meille jokaiselle merkittävän elämän perusasian myös jokaisen vammaisen elämän perusasian nimittäin asumisen

sosialidemokraatit ovat osaltaan valmiit näihin talkoihin hyvinvointivaltion pelastamiseksi mutta mukavalta ei tunnu tehdä sellaista työtä joka olisi pitänyt tehdä jo edellisellä kaudella

pitkään poissa työstä olleet tarvitsevat tukea työhön palatakseen ja juuri työkykyneuvojat antavat yksilöllistä tukea ja neuvontaa kuntoutustarpeen selvittämiseksi

esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies on katsonut että toimeentulotuen myöntäminen on liian kaavamaista

arvoisa puhemies

joka päivä katsottiin että tuleeko tämä seitsemän päivän aikaraja täyteen ja sitten jäätiin ylitöihin tekemään niitä hakemuksia joissa se aikaraja täyteen tulisi

ei ollut siis enää aikaa harkinnalle tai erityiselle soveltamiselle vaan piti löytää sellainen prosessi jossa hyvin kaavamaisesti toimeentulotuki pystytään mahdollisimman ripeästi nopeasti ja tehokkaasti myöntämään ja määrällisesti pystytään sitä kautta käsittelemään isompi määrä asiakkaita

nyt hän on helpottunut ettei hänen lapsensa ymmärrä sitä miten häneltä evätään vapaus valita asuinpaikkansa sitä miten häneltä viedään ihmisoi keudet

hallituksen toimet lisäävät tutkimustenkin mukaan oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista tasa arvoa

vammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen on tullut joka puolella suomea arkikäytännöksi josta joskus kuitenkin unohtuu vammaisen oman äänen kuuleminen ja huomioiminen päätöksiä tehtäessä

sen vuoksi ilmaisenkin tyytyväisyyteni hallituksen toimiin ja kannustan sitä jatkamaan hyvin alkanutta työtä oikeudenmukaisemman ja tasa arvoisemman suomen puolesta

pikkuhiljaa siis kunnat siirtyivät tällaiseen kelamaiseen maksatukseen ja merkittävää onkin että esimerkiksi tässä hallituksen esityksessäkin todetaan että valtaosa sosiaalitoimiston työntekijöistä on etuuskäsittelijöitä

työttömälle ei ole yhdentekevää käsitelläänkö hänen hakemuksensa määräajassa

asumispalveluiden kilpailuttamisen myötä mahdollinen palveluntuottajan ja asuinympäristön sekä työntekijöiden vaihtuminen jopa muutaman vuoden välein voivat olla muutenkin haavoittuvassa asemassa olevalle hyvin raskaita muutoksia

voisi ajatella toisinpäin että sosiaalityöntekijöitä tai sosiaaliohjaajia olisi isompi osa mutta aikuissosiaalityössä etuuskäsittelijöitten määrä on kasvanut niin että se on jopa ylittänyt sosiaalityöntekijöiden määrän

käsittelyajat kuitenkin vaihtelevat ympäri suomea

kehysratkaisun ohjenuorana toimineet työ oikeudenmukaisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat sellaisia tavoitteita joita myös minä haluan omalta osaltani olla edistämässä

nyt minä ajattelen niin että kun tämä toimeentulotuen maksatus siirtyy samalle taholle kuin esimerkiksi työttömyyskorvaus on niin näkyväksi tulee myös tarve kiinnittää huomiota näihin ensisijaisiin etuuksiin

tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi on tärkeää että käsittelyaikojen tasoittamiseksi mahdollistetaan riittävät resurssit ympäri suomea

pyydänkin että ministeri gustafsson vie hallitukselle ja valtiovarainministerille terveiseni kiitokseni siitä että näiden asioiden ja arvojen näkyvyydestä on tässä kehysratkaisussa pidetty huolta

nämä kehityssuunnat ovat myös vastoin ykn yleissopimuksen periaatteita joiden mukaan vammaisilla on oikeus elää yhdenvertaisesti yhteisössä sekä valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa ilman pakkoa tiettyyn ratkaisuun

kelan internetpalveluilla on haluttu siirtää työn tekemisen painopistettä juuri varsinaiseen ratkaisutyöhön hakemusten vastaanoton ja kopiointityön sijaan

on ollut vähän hölmöjä tilanteita että kun kelan ensisijaisen etuuden maksatuksessa on ollut ruuhkaa niin asiakas on kelasta ohjattu kunnan sosiaalitoimistoon ja siellä on pitänyt lyhyessä määräajassa myöntää se toimeentulotuki

eun perussopimus antaa mahdollisuuden jättää asumispalvelut kilpailuttamisen ulkopuolelle ja tuo mahdollisuus on nyt hyödynnettävä kansallisessa lainsäädännön uudistamistyössä

ehkä nyt sitten kelankin pitää sisällään katsoa että nämä ensisijaiset etuudet toimivat ettei synny turhaa perintää niin että työttömyyskorvaus pitää periä sen takia toimeentulotuen korvaukseksi kun sitä ei ole vielä ehditty päättelemään

tämä on oikea ihmisoikeuskysymys suomessa

esimerkiksi neuvonta ja ohjaustyö

nykyisellään sosiaalitoimistoissa se on sosiaalialan ammattilainen yleensä sosiaaliohjaaja joka tekee esimerkiksi uuden asiakkaan kohdalla alkukartoituksen ja siellä nousevat esille muutkin kuin taloudelliset ongelmat esimerkiksi työttömyyden esteet

pelkona onkin nyt se että ne asiakkaat jotka todella tarvitsevat sitä sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta jäävät tässä alkuvaiheessa ehkä huomiotta

useat kansanedustajat saavat jatkuvasti palautetta kansalaisilta päätöksistä joissa jonkin etuuden hylkäysperusteena on käytetty vakuutuslääkärin lausuntoa ja hoitavan lääkärin lausunto on jäänyt huomiotta

tiedetään että mitä varhaisemmassa vaiheessa pystyttäisiin heidät sieltä noukkimaan sosiaalityön piiriin niin sen nopeammin pystyttäisiin sitten myös heidän tilanteeseensa vaikuttamaan

valtuutetut ovat kuitenkin halunneet selvittää vakuutuslääkärin toimintaperiaatteita ja roolia hakemuskäsittelyssä juuri kelassa

esimerkiksi jos on jatkuvasti alko ostoksia tai kaikki rahat menevät vaikka pubeihin tai taksimatkoihin niin voidaan huomioida sitä kautta että on myös tarvetta muullekin kuin pelkästään toimeentulotuelle ja sieltä on pystytty nostamaan esille sitten sosiaalityön tarpeessa olevia

kelan sdpn valtuutetut edustaja kiljunen edustaja rajamäki ja itseni mukaan lukien olemme kaikki olleet asiassa aktiivisia myös eduskunnassa ja esittäneet keskustelualoitetta asiasta

kahteen kertaan tehtyyn keskustelualoitteeseen olemme kuitenkin aina saaneet kielteisen vastauksen

siitä huolimatta jatkamme työtä muulla tavoin jotta ihmiset voisivat kokea oikeudenmukaiseksi saamansa kohtelun heille elintärkeissä päätöksissä

toivon että valiokunta kiinnittää laajemminkin erityistä huomiota etuuksien ratkaisutoimintaan jossa päätökset tehdään keskeisesti vakuutuslääkärin lausuntoon nojautuen

näkökulmana tulee olla kansalaisten oikeusturvan toteutuminen ja päätöksien perustuminen myös yleiseen oikeustajuun ja hyväksyttävyyteen

arvoisa puhemies

tämän lakialoitteen lähtökohta on toisenlainen

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva lakialoite nostaa esille yhden lainsäädännöllisen epäkohdan joka vaikeuttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtä ja lapsen todellisen tilanteen arviointia

nimittäin lastensuojeluilmoituksen vireilletulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve

asiakasmäärien kasvaessa oli sosiaalitoimistoissa pakko muuttaa työtapoja niin että sosiaalityöntekijän sijaan toimeentulotuen etuuskäsittely siirtyi toimistosihteereille

selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta

joitakin vuosia sitten havahduttiin siihen että toimeentulotukiasiakkaana oltiinkin nyt ilman aktiivista sosiaalityötä

jotta lastensuojelun tarpeen arviointi voitaisiin tehdä lain määräämällä tavalla tulisi lastensuojelun sosiaalityöntekijän saada käyttöönsä kaikki olemassa oleva ja lapsen olosuhteisiin vaikuttava tieto

laki varmistaa myös kaikille ohjausta haluaville ajan mutta tällä esityksellä halutaan varmistaa se ettei yksikään nuori jää ilman sosiaalityötä

vuoden alussa kyseistä pykälää laajennettiin koskemaan adoptiota muttei ennakollista lastensuojeluilmoitusta lastensuojelutarpeen selvitystä lastensuojelun avohuollon tarpeen selvitystä tai tuomioistuimen pyytämää huolto ja tapaamisselvitystä

siis ne nuoret jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella nousisivat nykyistä paremmin toimeentulotukiasiakkainakin aktiivisen sosiaalityön piiriin

vain aktiivisella sosiaalityöllä voidaan aikaansaada muutos parempaan nuorten toimeentulotukiasiakkaiden elämässä

käytännössä lain puutteellisuus on johtanut siihen että lastensuojeluviranomaiset saattavat hankkia rikosrekisterin tiedot virallisten tahojen ohi pyytämällä otteen suoraan poliisilta tai tuomioistuimilta

joissakin tapauksissa viranomaiset saattavat jopa pyytää rikosrekisteriotetta huostaanottoon vedoten vaikka kyseessä olisi vasta lastensuojelutarpeen selvitys

arvoisa puhemies

työssäni sosiaalitoimistossa tunsin kiukkua siitä että hyvinvointivaltio suomessa rollaattorilla liikkuva vanhus joutui jonottamaan sosiaalitoimistossa vain siksi että sairastumisensa vuoksi pystyisi maksamaan tämän kuun vuokransa

tämä lakialoite on osa lastensuojelun tilaa koskevaa keskustelua ja se nostaa esiin konkreettisen esityksen jonka avulla voimme suojella lapsiamme entistä paremmin

hallitus on lakkauttamassa eläkkeensaajien asumistuen nostamassa terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä leikkaamassa matka ja lääkekorvauksia

nämä leikkaukset kohdistuvat eniten juuri näille pienituloisille paljon julkisia terveyspalveluja käyttäville ja lääkkeitä tarvitseville ikäihmisille

leikkaukset lisäävät eläkeläisköyhyyttä ja niiden seurauksena moni joutuu hakemaan toimeentulotukea selvitäkseen vuokranmaksusta sekä ruoka ja lääkekuluista

arvoisa puhemies

eläkkeensaajien asumistuen perusteet ovat erilaiset kuin yleisessä asumistuessa juuri siitä syystä että voidaan paremmin tukea eläkeläisten kotona asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja sen vuoksi että eläkeläisten tilanne on pysyvä

kuten ministeri tässä jo edellä totesi suurin muutos uudistuksessa koskee isyyden tunnustamismenettelyä selkeissä tapauksissa esimerkiksi silloin kun lapsen vanhemmat asuvat avoliitossa

kotona asumisen taloudellinen tukeminen heikkenee siis juuri heiltä joilla jo nykyisellään on vaikeuksia maksaa sekä vuokransa ruokansa että sairauskulunsa

nykykäytäntö on voinut tuntua monesta pariskunnasta melko tungettelevalta kun isyyden tunnustamiselle on varattu erillinen tapaamisaika jossa on voitu melko yksityiskohtaisestikin kysellä lapsen alkua

tässä tilanteessa uudistus on toteutettava välittömästi sillä vain siten voidaan huolehtia monen pienituloisen mahdollisuudesta selvitä sairauden aiheuttamista lisämenoista

keskustelusta huomaa että kansanedustajat ovat myös kuntapäättäjiä tuska sosiaali ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta on niin käsin kosketeltavissa

aviopareilla ei tällaista menettelyä ole ollut joten on tärkeää että erilaisissa liitoissa elävät ovat nyt jatkossa tasa arvoisessa asemassa isyyden tunnustamisen suhteen

kun ratkaisuja on haettu kuntakohtaisesti on ajauduttu sekavaan tilanteeseen jossa sosiaali ja terveyspalveluita on kömpelösti ja jopa kokonaan yksityistetty

arvoisa puhemies

erityisen suuri köyhyysriski on yksin elävillä vanhuksilla joiden toimeentulo on oecdn vertailun mukaan jo nyt läntisen euroopan heikoimpia

hallituksen leikkauksilla saadaan aikaiseksi luultavasti se että viiteryhmämme onkin pikkuhiljaa muiden pohjoismaiden ja länsi euroopan maiden sijaan itä eurooppa

euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea antoi viime helmikuussa huomautuksen suomen vähimmäisturvan tasosta joka ei komitean mukaan täytä euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia

uudessa laissa vahvistetaan lapsen oikeutta tietää biologiset vanhempansa kun äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä luovutaan

arvoisa puhemies